kun olemme tämän kokonaispaketin jossa on tämä uusiutuvan osuus ja kahden lisäydinvoimalan rakentamista toteuttaneet niin kuinka paljon vielä meillä sen jälkeen on tarvetta energialle joka tulee esimerkiksi venäjältä tai muista maista

juuri nyt tarvitaan keskustan ehdottamia vaihtoehtoja yrityksen yrittäjyyden kasvun edellytyksiä parantaen

kun rakennerahastoasioita valmisteltiin kesken valmistelun tuotiin melko monenlaisia esityksiä lähinnä työ ja elinkei noministeriöstä neuvottelupöytiin

monien muiden investointien hiipuessa on nyt aika vauhdittaa liikenne tietoliikenne ja vesihuoltoinvestointeja

lyhytjänteisyys syö maataloudenharjoittajia

hylkeet ovat yksi suuri ongelma kalastuselinkeinolle ja tarvitsemme lisäkeinoja hyljevahinkojen vähentämiseksi

lupaprosessit ovat vaikeita ja ne vievät aikaa

siksi meillä on iso määrä rahaa ajateltuna perustienpidon laajakaistojen väylähankkeiden jopa uusienkin avaamiseen

kesken valmistelun tuotiin esityksiä esimerkiksi maakunnan liittojen rahojen siirtämisestä elyjen maksettavaksi mikä saatiin kuitenkin poistettua sieltä

tieverkon kunto on päästetty kuitenkin hälyttävän huonolle tasolle ja me toivomme ja esitämme myöskin perustienpidon määrärahoihin tuntuvaa korotusta

rataverkoston kunto on myöskin rapautumassa pahaa vauhtia ja on selkeä viesti tullut elinkeinoelämältä että siellä eivät yritykset katsele pitkään hitaasti matelevia vaunuja tukkoisilla rataosuuksilla

me suomalaiset olemme ihmisoikeuspolitiikassa monella tavalla edelläkävijöitä esimerkkejä muille mutta olemme saaneet kansainvälisiltä järjestöiltä myös huomautuksia ja tietysti toiminnassamme on myöskin puutteita joita pyrimme sitten poistamaan

tämä on erittäin hyvä teko ei vain vesiensuojelullisia tekoja tai ajatuksia myötäillen vaan erityisesti satsaus kotimaiseen kalaan ja kalan pääsyyn kotimaisille markkinoille

yleisesti voidaan sanoa että niukemmilla aluerakennerahoilla joudumme seuraavan ohjelmakauden tekemään ja vetämään mutta yritämme parhaamme

jos aiomme puhua aidosti ja oikeasti tietoyhteiskunnasta ja yrittäjyyden edellytyksistä maaseudulla on meidän laajakaistaverkostomme oltava iskukunnossa

siellä pureudutaan niihin asioihin joita me näemme arjessa vanhustenhoidon lasten peruspalveluiden saatavuuden ja erilaisten erityisryhmien tarpeissa

jos ja kun etätyötä halutaan alleviivata ja edistää niin mielestäni ja keskustan eduskuntaryhmän mielestä laajakaistahankkeen vauhdittamiseen ja juuri niihin pullonkauloihin siellä haja asutusalueilla on löydyttävä yhteiskunnan rahaa ja on edistettävä laajakaistahankkeen toteutumista koko maassa

eilen kehutussa neljännessä lisätalousarviossa otettiin yksi hyvä askel juuri tähän työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisen suuntaan kun näitä rajoja korotettiin

vapautensa menettäneiden asemasta kirjoitetaan niin että vankiloiden peruskorjaukseen tarvitaan edelleen valtavasti resursseja

mutta mitä tulee sitten näihin opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin niin jos olisin oppositioedustaja kuten ed

edustaja vehviläinen täällä edellä kertoi erityisen hyvin uusien väylähankkeiden rahoitukseen tulevasta mahdollisuudesta infra oyn perustamisen kautta

lapsien sijoittamiset vankilaan vanhempien luo on myöskin asia jota meidän kannattaa käsitellä onko lasten paikka vankilassa

arhinmäki niin totta kai toimisin kuten te

sitä halutaan keskustan eduskuntaryhmässä viedä eteenpäin ehdottomasti koska uusien väylähankkeiden avautuessa meidän eteemme rahoitus on tietysti budjettiraamin sisällä tässä taloustilanteessa erityisen vaikea mutta mahdollinen uudella infra oyllä sen rahoituksen leventämisellä myöskin niin että julkisen rahan lisäksi yksityisiä satsauksia ja rahoitusta saataisiin edistettyä ja mukaan

lähisuhdeväkivalta jossa haluan korostaa perheen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa siis sekä miesten että naisten tekemänä joka myöskin kohdistuu lapsiin tappaa vuosittain kymmeniä ihmisiä suomessa

te olette yhdellä lisäyksellä ja ole halua nostaa rysäyksellä haluamassa opintotukeen korotusta opintotuen indeksiin sitomista vanhempien tulorajojen poistamista

tätä lähisuhdeväkivaltaa emme missään tapauksessa voi hyväksyä ja tässä täytyy asettaa ennen kaikkea lapsen aseman suojeleminen kaikkein tärkeimmäksi arvoksi

en ole edes pysynyt laskuissa mitä kaikkea niissä aloitteissa on paitsi että niissä ei ole esitetty mitä tämä kokonaisuudessaan tulee maksamaan ja miten tämä rahoitetaan

sitten lakivaliokunta myöskin lausuu oikeudenkäyntien pitkistä käsittelyajoista joissa meidän on turvattava riittävien resurssien ja kustannustehokkuuden turvaaminen tähän ongelmaan

on selvää että nyt kun hallitus ei riittävällä tavalla varaudu rakennemuutokseen elikkä elinkeinoelämän vauhdittamiseen ja kun väyläosuuksia etenkin tuolla pohjois suomessa toivotaan kaivos ja ydinvoimahankkeiden vauhdittamiseksi ja eteenpäin viemiseksi niin että jollakin tavalla uudet väylähankkeet saataisiin myöskin tällä vaalikaudella eteenpäin niin siihen infra oy olisi yksi hyvä elementti

valtioneuvoston on valmisteltava riittävät resurssit myöskin käytännön edellytyksille ratifioida uudet kansainväliset ihmisoikeussopimukset joista täällä on keskusteltu todella paljon

tästä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi euroopan neuvoston ihmiskaupanvastaiseen yleissopimukseen ja ykn lapsen oikeuksien sopimukseen tehdyn lasten myyntiä lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevan täydentävän pöytäkirjan ratifiointi joka edelleen odottaa päätöstään

tämän jälkimmäisen toivon jatkavan matkaansa eteenpäin seuraavienkin hallitusohjelmien aikana ja siitä hyviä käytäntöjä otetaan mukaan

arvoisa herra puhemies

mulla on tutkinto taskussa mutta ei töitä tiedossa on aivan liian monen nuoren kohtalo tänä päivänä

näissä edellä mainituissa asioissa on otettava erittäin tärkeäksi tavoitteeksi se että lapsen oikeuksien opetus tulee vahvasti esille kun opetussuunnitelmien perusteita edelleen rukataan

nuoret kuuluvat siihen joukkoon joka lama aikana joutui ensimmäisenä pois työmarkkinoilta

ihmisoikeuskasvatus kuuluu laajana asiana oppiainerajat ylittävään aihekokonaisuuteen

tästä esimerkkeinä ovat todellakin nämä lasten parlamentit nuorisovaltuustot vaikuttamisfoorumit ja täällä eduskunnassakin huhtikuussa pidettävä nuorten parlamentti

oulu pohjoisena kasvukeskuksena houkuttelee nuoria pohjois pohjanmaalta lapista ja kainuusta usein ilman tietoa koulu tai työpaikasta

mitä pidemmän aikaa nuori on työttömänä valmistumisen jälkeen sen vaikeammaksi työllistyminen käy puhumattakaan syrjäytymisriskin kasvusta

tarpeeksi pitkä työttömyysjakso edesauttaa sitä että seuraava sukupolvi tulee työmarkkinoille ja vie edellisen sukupolven mahdollisuudet työllistymiseen

arvoisa herra puhemies

sanssi kortilla työllistyvän työnantaja voi salosen kortilla työllistyä voi tällä hetkellä esimerkiksi kuntaan sille julkiselle puolelle yhdistyksiin säätiöihin tai yrityksiin mutta ei valtiolle

hallitus uskoo ratkaisevansa kuntien sosiaali ja terveyspalveluiden rahoitus ja järjestämisongelmat suurentamalla kuntien kokoa

arvoisa puhemies

olen tavannut ilmastolain aktivisteja

olen ymmärtänyt että suomi suomen hallitus ja osa suomen ministereistä haluaa tehdä suomesta ilmastolain ja sopimusten täyttämiseksi ilmasto ja energiakysymyksissä mallimaan

meiltä eduskunnassa edellytetään että lakisääteisten palveluiden toteuttamiseksi kunnille annetaan tässä salissa myöskin tarvittavat resurssit

täällä on hyvin kyseenalaistettu sitä että tämäkö ei maksa mitään kun ministeri tänään on sanonut että tämä ilmastolaki ei sinänsä maksa mitään

arvoisa puhemies

kansalaisaloite vapaamman kielivalikoiman puolesta on herättänyt aika tunteikastakin keskustelua tänään täällä eduskunnassa

tosiasia on että väestömme ikääntyy nopeinta tahtia koko euroopassa

mutta kyllä todellisuudessa kun me lähdemme miettimään näitä globaaleja ratkaisuja eun päästövähennystavoitteita ja niihin keinoja millä niihin sitten päästään ne joko ovat meidän perusteollisuutta karsivaa ja rankaisevaa tai sitten me käperrymme sen suojiin että kaiken tämän teon takana on se että me haluamme ja toivomme ja katsomme että ilmastokysymykset ovat niin kuin numero yksi

oikeastaan aika on aika lailla kypsä myöskin siihen että keskustellaan aidosti ja oikeasti siitä minkälaista kielivalikoimaa ja kieltenopetusta suomessa nuorille lapsille mutta myöskin varttuneemmalle väestölle annetaan

etenkin terveyspalveluja ikäihmisille tarvitaan entistä enemmän ja monipuolisemmin

siten tämä vanhuspalvelulaki jota parhaillaan tehdään ja tunnustellaan on tervetullut

hallituksen kuntauudistuksessa sosiaali ja terveyspalvelut tuntuvat karkaavan kotien lähettyviltä kuntakeskuksiin

kortin avulla juuri vastavalmistunut nuori voi helposti saada jalkansa oven väliin esimerkiksi yritykseen heti valmistuttuaan ja työnantajan kynnys palkata vastavalmistunut laskee palkkatuen avulla

kun vielä kuntakoko kasvaa kuten tullaan varmasti esittämään terveysasemalle voi jatkossa olla kymmenien kilometrien matka

omalla kansalliskielellä on saatava omat palvelut se on selvä sen perustuslaki meille suo ja takaa ja näin ollen pelko siitä että suomen tai ruotsinkieliset eivät saisi omalla äidinkielellään palveluita on mielestäni turhaa

täällä on tänäänkin puhuttu kotimaisista uusiutuvista energiamuodoista ja siitä huoltovarmuudesta jota me tarvitsemme mutta onko se politiikka ollut sitä

kuntien valtionosuusleikkauksilla hallitus heikentää kuntapalveluja etenkin siellä missä jo nyt palveluiden tuottaminen on ollut vaikeaa

tässä käsitellyssä budjetissa toteutetaan vaalilupauksia tietenkin

suomessa on myöskin useampia vähemmistökieliä joista esimerkiksi saamen kieli on turvattu pohjoisessa osassa suomea niin kielten opiskeluna kuin myöskin palveluiden saamisen puitteissa

minua oikeastaan kylmäsi pikkuisen ministeri niinistön huuto tuolta aitiosta kun edustaja pekkarinen totesi että ä että keski suomeen kuinka paljon keski suomeen on rahdattu viimeisten vuosien aikana näitä hiilijunia

on siis tärkeää että suomalaiset kansainvälistyvät yhä enemmän ja puhuvat useampia kieliä koska ne avaavat uusia kulttuureja mahdollistavat bisneksen kansainvälisen kaupan tekemisen ja monenlaisen kumppanuuden maiden välille

nämä asiat eivät minun mielestäni ole yhden ministerin eivätkä hallituksen asioita se on koko salin ja eduskunnan asia minkälaista energiapolitiikkaa suomessa oikein tehdään

jokaisen vastavalmistuneen tulisi päästä mahdollisimman pian työelämään joten työttömyysaikavaatimus tulisi olla kaikille korttiin oikeutetuille sama

hallitus päätti nyt käyttää useita satoja miljoonia euroja työttömyystuen nostoon kiitos työttömille tietysti mutta kun sama summa olisi voitu käyttää suomalaisten työllistymisen edistämiseksi

tulevaisuudessa haluan nähdä että varhaiskasvatuksessa myöskin eri maiden kielet tulevat osaksi varhaiskasvatusta

ja tässä mielessä minä katson myöskin että ilmastolain taakse ei voida minkään ministeriön eikä ministerin tekoja kätkeä

kielikylvyistä on hyviä kokemuksia ja ne ovat edelleenkin tuottaneet sitä tulosta että lapset ja nuoret haluavat opiskella kieliä tulevaisuudessa entistä enemmän

vain raportoimalla ilmastoasioista tai seuraamalla niitä julkisella puolella nämä asiat eivät etene

keskusta on esittänyt

yt neuvotteluja käydään päivittäin yksityisellä sektorilla mutta lomautuksia tullaan näkemään ensi vuonna varmasti yli sadassa kunnassa joissa mietitään miten julkiset palvelut tuotetaan

työttömyyden työttömyyden parantamiseksi tai työllistämiskeinoina monia eri asioita mutta erityisesti haluan nostaa esille sen että tämäkin hallitus haluaa edistää kotona tehtävää hoiva ja hoitotyötä ja myöskin arvostaa sen rahassa

kortin käytöstä saadut kokemukset ovat niin myönteisiä että kortin käyttöä tulee jatkaa pidemmälle kuin tämän vuoden loppuun asti tai peräti vakinaistaa se

tulevassa tai tulevissa tuntijakouudistuksissa on myöskin pidettävä kiinni siitä että me emme vähennä vieraiden kielten opiskeluiden määrää vaan valinnaisuutta pitäisi entistä enemmän jatkaa

esimerkiksi suurimmista euroopan maista ranska ja saksa ovat näiden lakisääteisten ilmastolakien omien puitelakien ulkopuolella

tarvitsemme kaikki tehokkaiksi havaitut toimet käyttöön jotta mahdollisimman moni nuori pääsee työelämään kiinni ja tämä sanssi kortti on yksi hyvä keino

heillä on erilaisia ilmastopoliittisia tavoitteita ja ohjelmia joissa he sitten linjaavat ja koordinoivat kaikkia näitä asioita

keskustan eduskuntaryhmä on edellyttänyt että pienimmät sairauspäivärahat sekä äitiys isyys ja vanhempainvapaista maksettavat päivärahat korotetaan samalle tasolle pienimmän työttömyyspäivärahan kanssa

aika on kypsä omasta mielestäni sille että ainakin valinnaisuuden tai alueellisten kokeilujen kautta pystyisimme määrittelemään tarpeet sille mitä kieliä eri puolilla suomea tarvitaan

siksi pidänkin tärkeänä että juuri nyt parhaillaan istumme ministeri vapaavuoren energia ja ilmastokomiteassa jossa pyritään yhteensovittamaan energia ja ilmastoasioita ja ottamaan huomioon sitten nämä globaalit ratkaisut mitä tapahtuu euroopan parlamentissa komissiossa energia ja ilmastotavoitteiden osalta ja mitkä ovat meidän vastauksemme niihin kuten esimerkiksi päästökaupan ulkopuolisten päästöjen osalta asumisen liikenteen maatalouden osalta niiden rajoitusten puitteissa

arvostettu puhemies

kannatan edustaja elsi kataisen tekemää esitystä

me olemme esittäneet muun muassa suomalaisten investointikohteiden rahoittamiseen infra oyn jossa pidettäisiin huolta perustienpidon tasosta ja siitä miten me uusia tiehankkeita väylähankkeita rahoittaisimme tulevaisuudessa

pidetään siis nämä pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahat työttömyyspäivärahan tasolla kuten viime kaudella sitä haluttiin

alueellisista kokeiluista on puhuttu jo aikaisemminkin eduskunnassa muun muassa viime vaalikaudella sivistysvaliokunnassa kuultiin moneen otteeseen siitä kun tuntijakouudistusta tehtiin että alueellisille kokeiluille olisi tarvetta

ministeri guzenina ric hardson kesäiset lupaukset omaishoidon tuen verovapauden toteuttamisesta ovat unohtuneet näiden syyssateiden ja talvisateiden myötä

tämä tiukka budjettirahoitus ei anna tilaa siihen että me pidämme sekä perusväylänpidon että myöskin tulevat uudet rakennuskohteet rahoituksen piirissä

näin ollen kun valiokunta on asiaa nyt tällä erää tämän kansalaisaloitteen muodossa käsitellyt on perusteltua esittää kahden kokoomuslaisen ja kolmen keskustalaisen valiokunnan jäsenen puolesta se että yhdyn edustaja pauli kiurun esittämään lausumaehdotukseen jossa eduskunta edellyttää että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua

suomen talouden pyörittäminen on nyt kuin hölmöläisen peiton jatkamista

omaishoitajien raskasta työtä ei auta millään tavalla se että verovapauden mahdollisuutta harkitaan ja selvitetään kuten monta työryhmää on nyt perustettu

esimerkiksi liikenteestä voin nostaa sen että suomi voisi olla edelläkävijä uusien liikennepolttoaineiden tuottajana ja myöskin vientituotteena siellä on uutta teknologiaa avautumassa ja pidän tärkeänä että siellä edistytetään

perustienpidon rahoitustaso laskee vaikka kuinka räknää noita lukuja tuosta keltaisesta kirjasta

on selvää että pääosa infra oyn rahoituksesta sen hankkimisesta tulee edelleen valtion kirstusta mutta nyt yksityinen sektori ehkäpä juuri eläkeyhtiöt ja myöskin kansalaiset voisivat sijoittaa tähän kansallisomaisuuteemme infraan tulevaisuudessa ja siksi pidämme hyvänä että hallitus käynnistää välittömästi infra oyn perustamisen

tästä esimerkkinä voidaan pitää kotitalousvähennyksen rajojen siirtämistä ylös ja alaspäin

nyt tarvitaan selkeä signaali yhteiskunnalta siitä että omaishoitajien ympärivuorokautista hoivatyötä todella arvostetaan myös rahassa

on tärkeää että me pyrimme etsimään tutkittua tietoa siitä mihin ilmastokysymykset ovat tällä hetkellä menossa ja miten näitä asioita voidaan ratkaista

arvoisa pääministeri te totesitte että meillä on maailman koulutetuin kansa

arvoisa puhemies

mutta arvoisa liikenneministeri pohjois pohjanmaalle pukataan nyt uutta ydinvoimalaa

vaikka täällä aikaisemmin esitettiin että kriteerit eivät ole selkeitä mutta niitä pystytään kyllä luomaan

tämä pauli kiurun tekemä lausumaehdotus on samansisältöinen kuin keskustaedustajien tekemä joten sitä on syytä kannattaa

mutta onko meidän suomessa pakko mennä ilmastolain taakse jotta esimerkiksi tämä ilmastopaneeli pystyy toimimaan jossa asiantuntijat tutkijat myöskin poliitikot istuvat saman pöydän ääreen ja pyritään löytämään yhteistä näkemystä siitä minkälaisia ilmastopoliittisia ja myöskin energiapoliittisia asioita ja linjauksia meidän pitää suomessa pitää yhteisissä pöydissä

nyt juuri niitä koulutuksen aloituspaikkoja tarvitaan niin lapissa itä suomessa kuin pohjois pohjanmaalla

hallitus on tehnyt kovia päätöksiä asumisen kustannusten noususta energiaverotuksen noususta ja niin edelleen monen veron taksan ja maksun noususta

kun eduskunnassa lakeja säädetään kunnat ovat velvollisia järjestämään nämä lakisääteiset palvelut ja valtion varat valtion rahat pitäisi sitten myöskin valtionosuuksina tuoda kuntiin kaikkien näiden mahdollistamiseksi

omaishoidon tuen on oltava yhtä suuri kaikilla äärimmäisen tärkeää ja inhimillisestä työtä tekevien omaishoitajien keskuudessa

en minä eikä keskustan eduskuntaryhmä voi edelleenkään hyväksyä sitä että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkauksista te pidätte kiinni tilanteessa jossa te hehkutatte yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun toteutumista

löytyykö tällaisille kiireellisille väyläinvestoinneille nyt rahoitusta

osaavatko sitten suomalaiset paremmin ruotsia tällä hetkellä kun se on niin sanotusti pakollinen se kuuluu kielivalikoimaan

pisteenä in päälle on sitten lapsilisäleikkaus ja tämän kotihoidon tuen pakkokiintiöiminen ja nämä ovat arvoisat ministerit arvovalintoja

kotikuntamaakunta mallissa on mietitty mitkä palvelut olisivat lähellä sitä kotikuntaa ja mitkä olisivat sitten leveämmillä harteilla maakuntatasolla ja juuri nämä erityispalvelut ovat niitä jotka voidaan nähdä kuntien välisen yhteistyön tiivistämiseksi maakuntatasolle ja kuntien väliselle yhteistyölle

suomalaisnuorten käytännön ruotsin kielen osaaminen on laajasta oppimäärästä huolimatta usein varsin puutteellisella tasolla ja niin virkamiesruotsia kuin myöskin monien työelämässä ja elinkeinoelämässä olevien ruotsin kieltä on tietysti pitänyt paikata matkan varrella niin kuin muitakin kieliä